arvoisa rouva puhemies

julkisen talouden suunnitelman taustaoletuksena on että tämä ongelma ratkeaa itsestään vaikka koulutus tutkimus ja kehitysinvestoinneista leikataan

siksi vihreiden veroratkaisut ovat tuloeroja kaventavia siis hyvätuloiset ja vauraat kantavat tuntuvan osan julkisen talouden tervehdyttämisen taakasta verotuksen kautta

vihreät esittää kahden vaalikauden mittaista talouden tasapainotusohjelmaa jossa pääpaino laitetaan työllisyyteen ja tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin

vastaavat verotulot kootaan suurem pien ansio ja pääomatulojen saajilta

hallitus on esittänyt toiveenaan että hyvätuloiset osallistuvat talouden sopeutustalkoisiin vapaaehtoisesti lahjoittamalla osan tuloistaan esimerkiksi hyväntekeväisyyteen

yhteiskunnallinen solidaarisuus toteutuu huomattavasti tehokkaammin ja oikeudenmukaisemmin verotuksen kuin vapaaehtoisen hyväntekeväisyyden kautta

valtiovarainministeri stubb on useaan otteeseen myös aivan oikein myöntänyt että käsillämme on sekä suhdanne että rakennepoliittinen kriisi

sen lisäksi että valtiovarainministeri tunnistaa negatiivisen kierteen vaaran sekä tahtoo toteuttaa myös vihreiden kannattamia rakenteellisia uudistuksia hänen ja koko hallituksen olisi hyvä tunnistaa vielä se kuuluisa kolmas pointti

kun talouskasvun edellytyksiltä vedetään matto alta eivät tulevaisuudessa odotettavat rakenneuudistusten tuottavuushyödyt riitä oikaisemaan suomen taloutta kestävälle pohjalle

pitkäaikaistyöttömyyden kasvamisesta johtuvaa inhimillistä laskua maksetaan vielä pitkään

toisin sanoen uutta kasvua ja työllisyyttä tukevalla finanssipolitiikalla tulee luoda silta siihen hetkeen kun rakenteelliset uudistukset alkavat vaikuttaa

hallitus on korottamassa työtuloihin kohdistuvaa työtulovähennystä mikä lisää pieni ja keskituloisten käteenjääviä tuloja mutta on jättämässä perusvähennyksen käytännössä ennalleen pieni korjausliike pois lukien

valtion velkaantuneisuuden taittaminen on tavoitteena epätarkoituksenmukainen koska se on hyvin suhdanneherkkä ja omiaan johtamaan kovin myötäsykliseen finanssipolitiikkaan

edustaja viitanen piti tässä erinomaisen puheenvuoron ja kysynkin miksi valtiolta löytyy rahaa talvivaaraan mutta ei työllisyyden hoitoon

ja juuri tämä suhdanteita jyrkentävä paastopolitiikka johtaa korkmanin esittämään toiseen suureen huolenaiheeseen

arvoisa rouva puhemies

työllisyysaste on alentunut ja liian matala työttömyysaste korkea ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys pian uusissa ennätysluvuissa

jos katsotaan eu komission verouudistusraporttia suomessa asuntolainan verovähennysoikeus on suuri verrattuna kiinteistöveroihin mikä kannustaa velanottoon

miksi ei voisi olla niin että omaan pääomaan kuuluvat maa ja vesialueet ylä lapin virkistysmetsät ja valtion retkeilyalueet eivät voisi olla julkisten hallintotehtävien yksikön hallinnassa ohjauksessa ilman tuottovaadetta

korkovähennyksistä luopuminen tukisi verotuksen selkiyttämistavoitteita

työttömyyden lisääntyminen ja pitkittyminen ovat omiaan vähentämään talouden kasvupotentiaalia

verossa on yksi porras

olemme saaneet valiokunnan asiantuntijalausunnoissa kuulla sekä eri maakuntien te toimistojen lausunnoista lukea että tällä hetkellä työllistämismäärärahoista on huutava pula

rahat ovat loppu tältä vuodelta

arvoisa rouva puhemies

tämä tarkoittaa sitä että kasvun vauhdittajaksi haluttuja yrityksiä ei pääse syntymään toivotulla tavalla ja tänä keväänä valmistuneitten nuorten osalta sitä että heille ei ole tarjolla palkkatukitöitä syksyllä

ongelma on siis se että hallintarekisteröinti sallitaan epäsuorasti siten että suomi ei aktiivisesti käytä hyväkseen niin sanottua suomi poikkeusta eli edellytä nykyisen suoran omistuksen järjestelmän jatkumista muuttuvassa tilanteessa kun arvopaperikeskustoiminta vapautuu kilpailulle

hallitus tekee lisätalousarviossaan tietoisen valinnan että se maksaa mieluummin siitä että ihmiset eivät saa työtä kuin siitä että ihmiset voisivat työllistyä edes määräaikaisesti

arvoisa rouva puhemies

ja jos näin toimitaan kuten hallitus oman esityksensä mukaan esittää suomalaiset yhtiöt voivat alkaa laskea liikkeeseen osakkeensa esimerkiksi

jos hallitus pystyy jonkinlaisella hokkuspokkustempulla tuplaamaan nikkelin maailmanmarkkinahinnan ja poistamaan sen kiinalaisen nikkelirautaseoksen puristamaan jonkinlaisen myönteisen päätöksen vaasan hallinto oikeudesta ja vakuuttamaan ja insinöröimään myös nämä prosessit kuntoon niin kuinka pitkään valtion piikki on auki ja kuinka paljon veronmaksajien rahaa pörssiyhtiön pelastamiseen vielä tarvitaan tulevaisuudessa

tiedustelen vielä arvoisalta ministeriltä sitä että ikään kuin omassa puheessanne väititte että yhtiö ei hallitsisi kolmatta tase erää

kyllähän se hallitsee

ja sitten se mikä on tässä kaikkein eniten häirinnyt ylipäätään ehkä julkisessa keskustelussa on nämä puheenvuorot että mikään ei ikään kuin muuttuisi ja edustaja leppä taisi sanoa että pääosin mikään ei muutu

näin siksi että eun arvopaperikeskusasetus sallii vallitsevan oikeustilan säilyttämisen vain niin kauan kuin sitä koskeva lainsäädäntö on voimassa suomeksi sanottuna

työttömyyden ja siitä koituvien inhimillisten ja kansantaloudellisten vaikutusten osalta tämä on auttamatta liian myöhään

hallitus on asettanut tavoitteekseen asettaa kasvun ja työllisyyden kaiken toiminnan perustaksi

näin ollen olisi johdonmukaista että hallitus valmistelisi heti syyskauden aluksi uuden lisätalousarvion jossa pureudutaan alati kasvavaan työttömyys ongelmaan

suomi voi komission mukaan edellyttää että suomalaiset yhtiöt laskevat liikkeeseen osakkeensa vain suoraa omistusta tarjoavissa arvopaperikeskuksissa

valiokunnan mietinnössä todetaan että päätös kaupallisen toiminnan jatkamisesta tai kaivosyhtiön hallitusta alasajosta on tehtävä nopeasti sillä nykyinen tilanne tuo jatkuessaan lisäkustannuksia valtiolle ja lisää riskiä ympäristöongelmien pahenemiseen

koska tämä sana nopeasti voi tarkoittaa ajallisesti lähes mitä tahansa on tärkeä määritellä ajallinen takaraja tälle päätökselle

arvoisa rouva puhemies

ministeri rehn kysyin jo aikaisemmin valtiovarainministeri stubbilta samaa kysymystä

koska ei valiokunnan asiantuntijakuulemisessa eikä valtiovarainministerin eikä elinkeinoministerin puheenvuoroista ole käynyt millään tapaa ilmi kuinka uusi kaivosyhtiö voisi toimia markkinaehtoisesti voitollisesti ei ole syytä odottaa että kaivosyhtiön kannattavuus parantuisi kahden seuraavan vuoden aikana

miten vakuutatte yhdenkin sijoittajan siitä että talvivaara voi tulevaisuudessa markkinaehtoisesti tuottaa voittoa kun nikkelin hinta ei ole nousussa kiina tuottaa omaa nikkeli rautaseostaan kaivosala on yleisestikin taantumassa talvivaaran historia on karu tuotantoprosessin toimivuudesta ei ole minkäänlaista selvyyttä koko tässä nelivaiheisessa tuotantoprosessissa ei ole yhtään synkkausta kaikki päävaiheet ovat käytännössä isoissa vaikeuksissa ja käytännössä tässä kysymys on erittäin suuresta startup yrityksestä suuresta riskistä joka on mennyt pieleen

jos lääkärillä olisi oikeus kieltäytyä abortin tekemisestä omaantuntoon vedoten asettaisimme naiset esimerkiksi alueellisesti eriarvoiseen asemaan

itse tulen keski suomesta olen kotoisin itä suomesta ja voin miettiä että pienissä terveyskeskuksissa jo yhdenkin lääkärin kieltäytyminen voisi merkitä koko palvelun lakkauttamista

kahden vuoden päästä ollaan taas samassa tilanteessa ja valtion rahaa veronmaksajien rahaa menee valtavasti hukkaan

mitä tämä tarkoittaisi näiden naisten osalta

kieltäytymisoikeus asettaa naiset epätasa arvoiseen asemaan nimenomaan asuinpaikan tulojen sosioekonomisen aseman kielitaidon sekä matkustamismahdollisuuksien suhteen

keskustelu laajentuisi väistämättä muihinkin moraalisesti kuormittaviin terveydenhuollon tehtäviin väistämättä

näin se leikkaa edellisen eduskunnan päätöksenteko ja budjettivaltaa tietoisesti ja myös rikkoo pääministeri sipilän hallitusohjelmaa tietoisesti

tähän päätökseen kuten myös hallituksen riveistä aila paloniemi toi esiin on mahdollista varautua mutta jo sovituista varoista leikkaamiseen ei ole ollut mahdollisuus varautua

edustaja mölsä puhui omasta tietämyksestään siitä että kaupungeissa hiilijalanjälki olisi lähtökohtaisesti aina suurempi ja viittaa siihen että syy liittyy nimenomaan siihen asumisen tapaan verrattuna maaseutuun

mikä on teidän käsityksenne näistä huolista ja väittämistä tällä hetkellä miten näihin haasteisiin pyritte vastaamaan ja miten tämä oikeudenhoidon uudistus etenee tällä hetkellä

ennen uuden vaalikauden alkamista kertyneiden päästöoikeuksien leikkaaminen ei ole tekninen päätös

voi miettiä että jos helsingin kokoisen kaupungin väkimäärä heitetään jonnekin maakuntaan ja mökkejä sinne tänne niin kuinka paljon siinä yhteydessä hiilijalanjälki nousisi

se on todella merkittävä poliittinen päätös ja arvovalinta

tästä on kysymys eikä niinkään siitä missä ihmiset asuvat koska nimenomaan kun mietitään miten ihminen pääsee paikasta a paikkaan b miten lämmitys järjestetään ja infra järjestetään niin kaupungeissa ne on hoidettu huomattavasti tehokkaammin ja ottaen huomioon miten näin iso väkimäärä pystyy asumaan yhdessä paikassa myös kaavoitus on tiiviimpää tällä on vaikutusta totta kai ilmastonmuutokseen

kiitoksia

mitä pidempään tuo piikki on auki ja mitä enemmän sinne rahaa pumpataan sitä vähemmän jää rahaa ympäristöön työllisyyteen yritys ja elinkeinotoimintaan ja kainuulaisten tukemisiin

meillä ei ole mitään takeita siitä ei ole elinkeinoministeri olli rehn eikä valtiovarainministeri stubb pystynyt vakuuttamaan miten tämä yhtiö pystyy markkinaehtoisesti tuottamaan voittoa

käytettyjen puheenvuorojen perusteella tuntuu että hallituksessa ovat hieman vastakkain nuiva maahanmuuttovastainen linja ja hieman ratkaisukeskeisempi petteri orpon linja

tämä ei pidä kaikilta osin paikkaansa sillä tapaa että puoluerajat määrittäisivät tämän linjan vaan annan kiitoksia esimerkiksi ministeri lindströmille siitä että viime vuonna annoitte vahvan peukun vihreiden toimenpiteille maahanmuuttoon liittyvän kotouttamisen edistämiseksi

kotouttamisen osalta kaikkein tärkeintä on se nopea prosessi osaamisen kartoittaminen kielen ja kulttuurin opiskelu ja oma koti ja työ mutta ennen kaikkea mikä läpileikkaa tätä kaikkea on oikeus perheeseen

kysyn teiltä ministeri orpo